koska kansalaisyhteiskunnan kehittymisen ja demokratian kannalta on tärkeää että uudet sukupolvet ovat lukutaitoisia ja heillä on uskoa siihen että he voivat vaikuttaa omalla panostukselleen tulevaisuuteensa panostetaan haitissa koulutukseen myös suomalaisin varoin

tuleeko selonteko ja jos tulee niin milloin

esimerkiksi kirkon ulkomaanapu on ollut mahdollistamassa haitilaisille lapsille nopean paluun kouluun pystyttämällä telttoja rakentamalla väliaikaisia ja myöhemmin pysyviä kouluja jotka kestävät hyvin maanjäristyksiä ja hurrikaaneja

on pettymys ettei valiokunta lisännyt rahaa homekoulujen korjaamiseen

erityisesti kehitysyhteistyötä voimakkaasti kritisoivien tahojen soisi näkevän että kyse on muustakin kuin rahan siirtämisestä maasta toiseen

arvoisa puhemies

opetus ja kulttuuriministeriö perustelee leikkauksia ammatillisesta koulutuksesta nuorisoikäluokan pienenemisellä mutta eiväthän suoraan peruskoulusta tulevat ole suinkaan ainoa ryhmä joka koulutukseen hakeutuu

suomen lukiolaisten liiton tuoreen selvityksen mukaan yli kolmasosa abiturienteista kokee saaneensa liian vähän tai ei lainkaan henkilökohtaista ohjausta jatko opintoihinsa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

itse haluan ainakin kiittää myös ministeri hyssälää hyvästä työstä

lapsiperheiden kotipalvelu kuten todettiin on viime aikoina poistunut lähes kokonaan kuntien palveluista

lastensuojelu vaatii paljon erityisosaamista ja siksi kuntien välistä yhteistyötä tuleekin tukea ja tietysti myös sijaisperhetoimintaa muun muassa kehittää edelleen

arvoisa rouva puhemies

toivottavasti tämä auttaa toimeenpanemaan ikäihmisten palvelujen laatusuosituksia

haluaisinkin kysyä vielä siitä kuntatalouden selviämisestä tulevalla kehyskaudella ja tästä tuottavuuden parantamismahdollisuuksista että millä tasolla te näette realismin tässä

arvoisa rouva puhemies

se tuli välttämättömäksi kuten hyvin tiedätte ja kiitos että hoiditte sen ministeri vehviläisen toiveiden mukaisesti

me korostimme ulkoasiainvaliokunnassa sitä että sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä palvelevalle henkilöstölle annetaan riittävä voimankäyttösääntöjä koskeva koulutus

arvoisa puhemies

ymmärrän kyllä että into on kova saada koulutettua taas väkeä uudenlaisissa tehtävissä mutta hyötyä suhteessa panostukseen on todella arvioitava jokaisessa hankkeessa jatkossa paremmin

arvoisa puhemies

tai jossa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista on perusteltua syytä epäillä eikä valtioon josta hänet voidaan siirtää edellä tarkoitettuun valtioon

ideana on koota lapsista tietoa jonka avulla häntä ja hänen perhettään voidaan tarvittaessa alkaa välittömästi tukea arjessa sekä neuvolan että päivähoidon keinoin

arvioinnin kohteina ovat päivittäistoiminnot vastavuoroisuus yhteistoiminnot ja leikki tunneilmaisu ja tunnehallinta minäkuva puheen tuotto ja puheen ymmärtäminen silmän ja käden yhteistoiminta sekä karkea motoriikka

arvoisa puhemies

arvioinnin menetelminä ovat lapsen tehtävät vanhempien ja päivähoidon täyttämät kyselylomakkeet lapsen havainnointi sekä vanhemman ja lapsen leikkituokio

haluaisin kysyä ministeriltä

näitä hyviä käytäntöjä on tarpeen levittää

miten tuo tilanne kenian osalta on nyt kehittymässä varsinkin kun arvioidaan suomen kannalta tätä asiaa

kun tuossa on nyt tuo eduskunnan toimintakertomus myös mukana niin sen yhteydessä mainitaan tämä kansainvälinen toiminta johonka kolmasosa kansanedustajista tätä nykyä taitaa osallistua jossain muodossa olkoon sitten pohjoismaiden neuvosto euroopan neuvosto tai vaikkapa ipu

arvoisa puhemies

ajattelin tässä yhteydessä eduskunnan pöytäkirjoihin muutaman sanan ipusta kertoa kun se aina ainakin median toimesta kerran vuodessa kevään yleiskokouksen yhteydessä nousee jollakin tavalla esille ja osa kansanedustajista ei tietenkään hirveän hyvin tunne tätä järjestöä

siellä on monia hyviä asioita niin neuvontapalvelu ja starttiraha yrittäjyyskoulutusta nuorten vastavalmistuneiden palkkatuen lisäämistä nuorten valmentavaa työvoimakoulutusta jota sovelletaan ylioppilastutkinnon jälkeiseen nivelvaiheeseen ja myöskään akateemisen työttömyyden estämistä ei pidä vähätellä

tänä keväänä kokoonnuimme bangkokissa thaimaassa ja ensi kevään kokous tulee olemaan panamassa

valitettavasti se kokous tulee olemaan vaalipäivän molemmin puolin joten katsotaan nyt antaako media meille ipun suomen ryhmän johtokuntalaisille mahdollisuuden osallistua tuohon kokoukseen sen mukaan miten kukin sitten riippuen onko ehdokkaana tai ei pystyy siihen osallistumaan

siellä voi nimittäin olla hyvin merkittäviä ipun tulevaisuuteen vaikuttavia asioita vaikutettavana suomenkin ryhmällä etuja valvottavana

arvoisa puhemies

teemoina ovat rauha ja kansainvälinen turvallisuus toisessa komiteassa talous kauppa ja kestävä kehitys ja kolmannessa demokratia ja ihmisoikeudet

arvoisa puhemies

lisäksi voidaan yleiskokouksen päätöksellä perustaa lisäkomiteoita yleiskokouksen ajaksi ja tämmöinen hätäaihe voi olla sitten myös teemana

nämä edellä mainitut kajoamiset viljelijöiden palkkapusseihin sekä ennen kaikkea sosiaaliturvaan ja itsemääräämisoikeuteen ovat yhdessä maa ja metsätalousministeriön säästöjen kanssa kuitenkin kohtuuttomia verrattuna mihinkään muuhun ammattialaan tai ryhmään kohdistuviin leikkaustoimenpiteisiin

olen erittäin tyytyväinen siihen että sotilasvammalakia tullaan muuttamaan siten että yhä useampi sotiemme veteraani tulee olemaan oikeutettu korvauksiin kokoaikaisen laitoshuollon kustannuksista

vanhasen menokehyspuheenvuoroja kommentoin vain sen verran että hänhän totesi siinä että tällä hallituskaudella niistä pidetään kiinni mutta varmasti sitäkin mallia voi aina kehittää

kuntoutusmäärärahat pysyvät ennallaan niihinkin lisätarvetta toki aina tuntuu olevan

sitten kommentoisin ammatillisen perustutkinnon keskeyttäneisiin liittyen kun puhutaan pojista että hehän ovat yleensä se suurin ryhmä joka jää työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle

keskusta haluaisi kuitenkin tehdä laista vielä lapsilähtöisemmän jolloin olisimme monikkoperheen isälle kohdentaneet oikeuden isyysvapaaseen jokaisesta syntyvästä monikkolapsesta tai vastaavasti jokaisesta yhtäaikaa adoptoitavasta lapsesta

olemme edistäneet muun muassa sitä että esimerkiksi kuwaitissa naiset pystyvät asettumaan ehdolle ja saamaan äänioikeuden aikanaan siellä

kun suomalaisia alkaa olla mitä useammassa mitä kaukaisemmassa maassa töissä joko yrityssektorilla itse yrittäjinä tai kansainvälisissä järjestöissä töissä niin miten näette onko meillä täällä kotimaassa riittävä tieto siitä keitä meillä on ja missä meillä on ja minkälaista osaamista meillä on

keskusta edellyttää että pienimmät sairauspäivärahat sekä äitiys isyys ja vanhempainvapaista maksettavat päivärahat korotetaan samalle tasolle pienimmän työttömyyspäivärahan kanssa

miten ministeri näkee nyt tämän yksikkökokojen kasvamisen poliisin osalta pystytäänkö toimintavalmiusaika turvaamaan ylläpitämään myös siellä harvaanasutuilla alueilla edes siedettävänä vai käykö niin että kun jonkun maakunnan väki jatkossa kenties vielä vähenee niin rahoitus pienenee ihan siihen samaan tahtiin

keskustavetoisilla hallituskausilla nostimme äitiys isyys sairaus kuntoutus ja vanhempainvapaan vähimmäispäivärahat samalle tasolle työmarkkinatuen kanssa mikä oli hieno saavutus

nyt mietitäänkin sitten parhaillaan jatkoa tälle työlle ja ipu reformia käsitellään jälleen kerran mietitään sitä mikä olisi paras muoto tulevaisuuden ipulle

pystymmekö me hyödyntämään heidän osaamistaan kehitysyhteistyössä suomen osalta tai sitten yleensäkin ottaen näiden kohdemaiden kestävässä kehityksessä tai vaikkapa siinä pk yritystoiminnan kehittämisessä näissä maissa

samalla toivon ja olisin kysynyt ministeriltä että kun pietariin menevän linjauksen osalta nopeutetaan sitä nykyistä linjausta nimenomaisesti koska se palvelee myös koko itäistä suomea niin kauan ainakin kuin lahtiheinolamikkeli rataa ei ole olemassa

perusturvaa tulee jatkossakin kehittää siten että vähimmäispäivärahoja korotetaan yhtenäisesti

ilman elinvoimaista maaseutua suomessa ei ole laadukasta ruuantuotantoa

arvoisa puhemies

ipun sisällä toimii myös eri kansallisuuksiin perustuvia yhteistyöelimiä ja me suomalaiset olemme mukana pohjoismaiden yhteistyörenkaassa sekä fennougrilaisten kansanedustajien ryhmässä

maaseutu tietenkin kaipaisi positiivista signaalia tulevaisuudennäkymistä ja sitä ei kyllä tarjoa se keskityspäätösten ja leik kausten suma joka uhkaa hajautetun yhteiskunnan vahvuuksia

meillä esimerkiksi etelä savossa tuo vapaa ajan asutus on merkittävää varsinkin kesäisin ja tuo paljon tarpeita myös poliisien toimintaan ja työn suunnitteluun

valtiovarainvaliokunnan mukaan päihdeäitien hoito ei ole rahoituksellisesti vankalla pohjalla vielä tulevanakaan vuonna

miten me voisimme suomalaisten yritysten sitä vapaaehtoista tukea jota he haluavat antaa tai antavat tänä päivänä kehitysmaihin kokonaisuudessaan paremmin hyödyntää järkevämmin jotta se olisi todella hyödyllistä eikä vain yksittäisiä kohteita

toinen asia

kiitoksia siitä

siihen tietysti liittyy myös parikkalan rajanylityspaikka

ja vielä yksi asia

useassa kunnassa on menty vikaan siinä että sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja on korvattu lastensuojelulakiin perustuvana perhetyönä

on kurjaa jos muualla eun toimenpiteissä ollut tämmöinen siirtymäkauden gäppi siirtyy myös metsätalouden puolelle